näin ollen tulevaisuus ensi vuonna on ostovoimalla mitattuna parempi kuin se on tänä vuonna ollut joten arkipäivän elämässä ihmiset eivät välttämättä näe kovin suuria muutoksia

siitä itse asiassa olen tainnut sanoa tai olenkin sanonut tässä salissa aikaisemmin eli pallo eläkejärjestelmän kehittämisestä on eläkejärjestelmän maksajilla työnantajajärjestöillä ja palkansaajajärjestöillä

mutta eihän meistä tietysti kukaan sitä suuremmin tiedä mutta jos ei ole taloudellisia riskejä omassa elämässä niin ei niitä kannata hirveästi ruveta myöskään pelkäämään

sitä se ei ole

niin kuin joskus nähtiin ehkä vuosi sitten oli joku tutkimus että minkä puolueen valta asemat vahvistuisivat mikäli tämä hanke menisi eteenpäin niin sehän oli keskusta

viime viikonloppuna epävirallisessa valtiovarainministereitten eu kokouksessa totesimme komission kollegoitten ja ekpn kanssa että parasta on kun nyt ei hötkyillä parasta on kun ei tehdä mitään suhdannepaukkuja koska ne joka tapauksessa menisivät enemmän tai vähemmän vikaan

minä en ymmärrä oikein edes sitä miten ihmisten poliittinen mielipide muuttuu jos byrokratiaa uudistetaan

meidän hallituksemme on sitoutunut siihen että kun työmarkkinajärjestöt saavat ratkaisun niin me aloitamme niitten lakien valmistelun ja lopulliset päätökset uudesta eläkejärjestelmästä tekee seuraava eduskunta

toiset ovat sitoutuneempia johonkin aatemaailmaan kuin toiset

näin ollen olennaista on se että meillä valvonta toimii pystytään varautumaan siihen mitä pankkisektorilla tapahtuu ja olennaista on se että tehdään rakenteellisesti oikeita poliittisia toimenpiteitä mukaan lukien oikean suuruiset palkkaratkaisut jottei inflaatio kiihdy

eli emme siis tee omaa eläkevalmistelua ohi työmarkkinajärjestöjen mutta vetoamme todella vahvasti työmarkkinajärjestöihin että saisivat ratkaisun aikaiseksi

tässäkin keskustelussa jonkin verran varsinkin keskustelun alkupuolella on käyty sitä perinteistä taistelua siitä onko veroja kevennetty oikein liikaa vai liian vähän

mitä tulee sitten tähän perustuslakikysymykseen niin vastuukuntamallihan ei ole mustavalkoinen eli onoff vaan siinäkin on hyvin erilaisia variaatioita ja nyt perustuslakivaliokunta tai eduskunta parhaaksi katsomallaan tavalla määrittelee tämän

vastaavasti työpaikkaverotusta on alennettu miljardilla eli kelamaksun poisto ja palkansaajien ja eläkkeensaajien tuloverotusta miljardilla

tämän lisäksi suurimpia veronkevennyksiä on autoverouudistus joka johtaa verotulomenetykseen sen takia että ihmiset ovat ruvenneet ostamaan vähäpäästöisempiä autoja

tämä maakuntamalli

sitten kaikkein pienimmät perinnöt on vapautettu perintöverosta eli kaksi kolmasosaa perinnöistä on verovapaita vain suurimmat perinnöt joutuvat verotuksen kohteeksi

eli se kotikunta olisi torso kotikunta jonne tulisi niin kuin edustaja backman tuossa totesi vain rahat valtiolta ja ne rahat lähetettäisiin kyselemättä maakuntaan tai maakunta lähettää laskut

vuolanne ynnä muuta

se mitä tämä talouslama ei ole meiltä vienyt on älyllinen kapasiteetti eli siis suomalainen järki innovatiivisuus kekseliäisyys

eli meidän pitää satsata sellaisiin toimiin jotka parantavat suomalaisten kilpailukykyä vientiteollisuuden ja vientisektorin palveluteollisuuden yritysten kilpailukykyä pärjätä maailmanmarkkinoilla

eli nämä hallituksen linjaukset perustuvat hyvin pitkälti yhteistyöhön joko niin että tulee kuntaliitoksia jolloin kunta on kykenevä ei vain maksamaan toisten tekemiä laskuja vaan itse organisoimaan ja johtamaan palvelujen järjestämistä tai sitten sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä toisten kanssa

sillä ei ole mitään arvoa jos suomalainen yritys kansainvälisessä kilpailussa tekee suomen parhaan tarjouksen kun sen yrityksen pitää tehdä maailman paras tarjous jotta voittaa sen tarjouskilpailun

minusta tuntuu että te ette ole ihan oikeasti nyt edes perehtyneet näihin esityksiin koska te puhutte nyt ihan jostakin muusta

me pääsemme tämän kevään aikana todennäköisesti tekemään tätä tukevia ratkaisuja bioenergiassa ydinvoimassa mahdollisesti veroratkaisuissa

sitten vielä syksyllä toivon mukaan tehdään julkisen talouden vakauttamisratkaisuja erityisesti työurien pidentämisen kohdalla koska se on myös elinkeinoelämän suomalaisten työpaikkojen kannalta olennainen tekijä

sen investorin joka miettii investoiko suomeen puoli miljardia tai miljardi euroa pitää tietää onko maa stabiili vielä puolen vuoden vuoden kymmenen vuoden päästä

hän ei ota sellaista maariskiä että suomi ei pistä omaa julkista talouttaan kuntoon vaan nostaa hätäpäissään veroja muutaman vuoden päästä jolloin se investointi menettää merkityksensä

ihan loppuun tästä yhteistyöstä

meillä on tässä suhteessa erilaiset mielipiteet tästä kuinka vahva kunta voi olla ja kuka tuottaa palvelut mutta on tässä nyt aika paljon myös yhteisiä näkemyksiä

silloin meillä pitää olla kotimaista energiaa verotus järkevällä tasolla julkinen sektori hallinnassa työurat semmoisia että sieltä ei tule sitten yllätyksiä

minä tiedän että tämä on osalle oppositiota ei varmaan kaikille jos ajattelee kannattajia tai jäseniä tai kuntavaikuttajia mutta osalle opposition edustajia ikään kuin tämmöistä poliittista peliä

me olemme tehneet käytännönläheistä yhteistyötä kuntaliitossa vielä kerran kiitos siitä myös perussuomalaisten ja keskustan kanssa ja nyt sitä yhteistyötä pitää tehdä myös siellä peruskunnissa siellä kotikunnissa

mutta älkää tietoisesti myrkyttäkö yhdessä tekemisen henkeä siellä missä sitä yhteistyötä halutaan aidosti tehdä joko vahvemman kotikunnan tai sitten näiden hallituksen linjausten mukaan tehtyjen sote ratkaisujen puolesta

koko joukko muita pienempiä esityksiä määrärahojen tarkennuksia mutta nepä on mainittu tässä esityksessä enkä käy niitä toistamaan

minä en tarkoittanut teitä koska te olette antanut oman vaihtoehtonne mutta minä puhuin siinä käytännössä perussuomalaisista

te julistatte kuntakapinaa

suuri osa tunnustaa vielä tosiasiat että nykyjärjestelmä ei toimi ja tehdään siitä parasta mahdollista mallia mutta ei ruokita semmoista myrkytty nyttä ilmapiiriä että mitään ei saa yhdessä tehdä

puhemies

haluaisin vain omalta osaltani vetää yhteen sen kun kosketellaan erilaisia asioita mikä hallituksen mielestä on ensi vuoden budjetissa se kaikkein olennaisin kysymys

se lähtee siitä että vaikka paikkaamme laman ja talouskriisin aikana tulleita vaurioita hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjassa niin meillä silti on valinnan mahdollisuuksia siinä kuinka se tehdään

siitä erittäin hyvä esimerkki on tämä energiaverouudistus vihreä verouudistus jonka arvo on paljon suurempi kuin vain rahan kerääminen

keräämme toisaalta rahaa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin mutta teemme sen ympäristöfiksummalla tavalla eli siten että mitä saastuttavampi energiamuoto on sitä suurempi verotaakka on

samoin siinä polttonesteiden kohdalla uskon varmasti siihen että tulee uusia innovaatioita uutta työtä ja meille tulee toivon mukaan uusi teollinen pohja

emme me voi tietää mihin kaikkeen se johtaa mutta minä uskon että tämä on semmoista perusinfraa jota valtion pitää pystyä luomaan joka mahdollistaa uuden luomisen

se tulee nimenomaan hallituksen arvion mukaan siitä että tehdään kohdennettuja satsauksia kaikkein eniten tukea tarvitseville eikä niin että jokaiselle vähän jotakin pientä

tällöin me pystymme kuittaamaan myös kaikkein haavoittunut miriam on pieni ihmisryhmiä haavoittuvimpien ihmisryhmien ongelmat jotka tulevat hintojen noususta nimenomaan sillä että kytkemme etuudet indeksiin

uutta kasvua uutta sivistystä kohdennetut hyvinvointisatsaukset ja sitten vedämme finanssipolitiikkaa kireälle ja sitä pitää jatkaa ja se tulee jatkumaan

yritän kolmessa minuutissakin suoriutua

oliko näin

tämä ei ole nimenomaan raha asia

nyt minä puhuin aivan jostain toisesta asiasta eli siitä mitä muuta ihminen voi odottaa saavansa kanssaihmisiltä kuin pelkästään verovaroilla ostettuja palveluja

tämä on minulle vakaumuskysymys ja aivan turhaan te siitä esimerkiksi ed

kysymys ei ole mistään palveluista

te olette vastustaneet välillisten verojen korotusta ja nyt olemme jo saaneet kuulla sen että tasaveron vastustamisen nimissä te vastustatte välillisten verojen ympäristöverojen kulutusverojen nostoa koska te pidätte tätä veronkiristyslinjaa joka hallituksella on ollut nimenomaan välillisten verojen kohdalla vääränä

ja kun valtion tai ylipäänsä suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla sitten valtio aloittaa sopeutumistoimet ainakin ne päättäjät aloittavat jotka rakastavat yhtään hyvinvointiyhteiskuntaa

joka tapauksessa sillä saamatta jääneellä kuntaliiton vaatimuksella joka tietenkin on etujärjestöltä aina ylimitoitettu tai ainakin niin kovasti pyydetty ei olisi pystytty estämään niitä ongelmia joita kuntataloudessa joka tapauksessa on

jos sitä kelamaksua ei olisi poistettu en tiedä kuinka pahaan irtisanomisaaltoon olisimme jo tähän mennessä joutuneet koska se on puhtaasti työllistämisestä koituva maksu yrityksille

mutta täytyy myös tunnustaa se että tavallisella suomalaisella ihmisellä ensi vuosi nykyarvion mukaan on ostovoimaltaan paljon vahvempi vakaampi parempi kuin tämä vuosi

palkkojen nousu tuloverotuksen alentaminen ruokaveron alentaminen sitten myös kotitalousvähennyksen kasvattaminen joka mahdollistaa palvelujen ostamisen toisaalta mahdollistaa työllistymisen ovat niitä positiivisia signaaleja mihin me luotamme ensi vuonna

eli me haluamme rakentaa luottamusta myös siinä että meitä ei tarvitse epäillä romuttaako tämä hallitus suomen julkisen talouden pohjan vai ei

sitten ihan loppuun vielä toteamus että ei meidän kannata nyt ryhtyä hötkyilemään eikä kannata ryhtyä panikoimaan

investoidaan niihin jotka kantavat meitä eteenpäin niin kuin nyt tehdään koulutukseen kannustavaan verotukseen

päättyy

uu etukäteen pidettyyn kuivuri osalta meillä on paljon hyvääkin vaikka paljon epävarmuutta